ne hedelmät joita nyt tehtävät budjettipäätökset onnistuessaan tuottavat ovat toivottavasti jo seuraavan hallituksen poimittavissa talouden ja työllisyyden

vauhti tuntuu hitaalta

työttömyys vaarantaa työtä vaille jääneiden ihmisten ja heidän perheittensä taloudellista turvallisuutta perustavalla tavalla

taantuman johdosta korkotasot ovat ainakin toistaiseksi poikkeuksellisen alhaalla mikä parantaa velallisten asemaa

ellei eriarvoistumiskehitystä pystytä hillitsemään voimistuvat yhteiskunnassa sellaiset ryhmät joiden tuntemuksia ja toimintaa määrittävät vahva turhautuminen pettymykset kokemus ulos heitetyksi joutumisesta ja osattomuudesta

nuorisotyöttömyyden voimakas kasvu uhkaa synnyttää pitkäaikaisesti uloslyödyn väestöryhmän samaan aikaan kun toisten vauraus on voimakkaassa kasvussa

viimeksi tänään presidenttifoorumissa käytettiin arvovaltaiselta taholta puheenvuoroja joissa arveltiin että on olemassa todellinen vaara että talouskriisi kehittyy sosiaaliseksi kriisiksi

nämä puheet velvoittavat hallituksen huolehtimaan siitä että ne joiden asema nyt on vahvempi kuin koskaan osallistuvat syntymässä olevien vaurioiden ehkäisemiseen

arvoisa puhemies

hallituksen tulee tuoda eduskunnalle tätä budjettiesitystä selvästi vahvempia esityksiä siitä millä tavalla nyt uhkaava eriarvoistumisen kasvu pysäytetään niin että vahvimmat kantavat heikoimmassa asemassa olevia tämän synkän virran yli virran johon me itse emme joudu jalkaamme laittamaan

sosialidemokraatit esittävät yhden miljardin suuruista lisäpanostusta käytettäväksi kuntien talouden ja työllisyyden vahvistamiseen

katsomme että veropohjan laajentamisella kyetään lisäämään tuloarviota siinä määrin että tässä tilanteessa ei vaadita valtionvelan kasvattamista yli sen mitä hallitus esittää

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa on kirjattu hyvin että kehitysyhteistyön osalta yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa tehdään entistä vahvemmin kansalaisjärjestöjen merkitys tunnustetaan hyvin

jos oikein muistan ministeri hautala olette ulkoasiainvaliokunnassa hahmotellut kehitysyhteistyöpolitiikkaa niin että suomi jatkossa jollakin aikavälillä siirtäisi painopistettä afrikkaan ja aasiaan ja ehkä tuo latinalainen amerikka jäisi vähemmälle huomiolle

miten nicaraguan osalta esimerkiksi minkälaisia suunnitelmia on

siellähän kansalaisjärjestö tekee erittäin hyvää työtä paikallisten toimijoiden kanssa ruohonjuuritasolla ja nicaraguan hallitus ei ole siinä toimijana vaan kysyisin jatkuuko tämä kansalaisjärjestötuki ja nicaraguan tuki sitten tällaista kautta

arvoisa puhemies

edustaja satonen on ihan oikeassa todetessaan että perustuslakivaliokunta ei voi ottaa käsiteltäväkseen asiaa joka ei ole hallituksen esityksen muodossa

viime kaudellahan perustuslakivaliokunnalle tuotiin niin sanotun orpon työryhmän hahmotelma siitä miten sote uudistuksessa ehkä voitaisiin edetä

muistatte tämän hoitajien työtaistelun joka liittyi siihen että hoitajien piirissä oli syntynyt käsitys että eräskin meidän eduskuntapuolueista oli luvannut vahvaa palkankorotusta ja etuisuuksien kasvattamista hoitajasektorilla

tästä sukeutui sitten ankara työtaistelu joka oli omiaan niin koimme vahvasti silloisessa eduskunnassa vaarantamaan jopa kansalaisten hoidossa olevien ihmisten terveyden jopa hengen

siinä tilanteessa sitten meillä tänään on vähän kerrattu sitä keskusteluissa useampikin valiokunta istui joko pyhänä tai yötä päivää saadakseen nopeasti sellaisen lainsäädännön voimaan jota tarvittaessa voitaisiin käyttää niin että kansalaisten terveyden vakavalta vaarantamiselta ja hengen menetykseltä voitaisiin välttyä pakottamalla lain nojalla jotkut hoitajat hoitamaan tehtäviään vaikka työtaistelu olikin päällä